sdp on vaatinut että tunnistekorttiin lisätään työntekijän veronumero jolloin viranomaisella tai luottamusmiehellä olisi reaaliaikainen mahdollisuus tarkistaa että veronmaksu on kunnossa

ihmiset haluavat kotipalveluja ja muita matalan kynnyksen palveluja sekä oman työntekijän jolle samoja asioita ei tarvitse selittää ja vatvoa yhä uudestaan ja uudestaan

sdp haluaa pitäytyä siinä että kun avoimia työpaikkoja täytetään suomessa asuvien olivat he sitten kantasuomalaisia tai maahanmuuttajataustaisia kuuluu olla etusijalla työvoimaa rekrytoitaessa

kysymys ei sinänsä ole kuntien tehtävien lisäämisestä vaan lähinnä olemassa olevien resurssien kohdentamisesta nykyistä järkevämmällä tavalla ja hallintorajojen ravistelusta

arvoisa rouva puhemies

ministeri katainen on todennut täällä eduskunnassa taannoin kyselytunnilla että kokoomuskin haluaa nostaa kunniaan rehellisen yrittäjyyden ja markkinatalouden ja laittaa työelämän pelisäännöt kuntoon

keskustelussa unohtuu se että kyseessä on suuri uusi ja todella merkittävä hanke joka onnistuessaan paitsi pelastaa paljon syrjäytymisvaarassa olevia nuoria myös luo yrityksille kasvun edellytyksiä osaavan työvoiman muodossa

se että meillä on olemassa nuorisotakuu jossa on paljon työkaluja nuorten työllistämiseen ja kouluttamiseen ei tarkoita sitä että maailma on todellakaan valmis

pisara rata on kuitenkin ollut heidän hampaissaan alusta saakka

muun muassa kuntien laajasti elinkeinoelämän koulutuksen järjestäjien ja paikallisten luottamushenkilöiden tahto ja teot ratkaisevat onnistumisen tai epäonnistumisen

nyt tällaisesta ei löydy merkintää heidän vaihtoehtobudjetissaan

hyvät kollegat

valtion tulorahoituksen etenkin verotulojen hyytyminen tällä vaalikaudella osaltaan tehtyjen erittäin ylimitoitettujen veronkevennysten myötä asettaa meidät erittäin hankalaan tilanteeseen

hallituksen panostukset työllisyyspolitiikkaan tässä erityisen hankalassa työllisyystilanteessa ovat olleet erittäin hyviä mutta niin kauan kuin tilanne pysyy heikkona tarvitaan uusia toimenpiteitä ja tekoja jotta suomalaiset voisivat elättää itsensä ja perheensä työnteolla

arvoisa puhemies

sen pitäisi olla meidän kaikkien kynnelle kykenevien oikeus ei uskota reijonen koska edustaa

kriisiaika vaatii sitä että nyt keskitymme ennen kaikkea kahteen asiaan

kaikille kansalaisille on taattava riittävä toimeentulo

toinen puoli tässä on työelämän laatu ja työstä saatavan korvauksen riittävyys

maksullisuus on ennen kaikkea vahva periaatteellinen muutos

palkalla on tultava toimeen

tämä hallitus on keskittynyt jo ennen työttömyyden nopean kasvun aikaa kaikkein helpoimmin työllistettävien työllistämiseen ja tässä näkökulma on ollut nimenomaan se että yrityksille riittää työvoimaa

rahoitusta tähän biotalouden edistämiseen osoitetaan useilta talousarvion momenteilta

arvoisa herra puhemies

vaikuttaa siltä että hallitus tulkitsee omaa ohjelmaansa niin että tehostaminen tarkoittaa aina ja ainoastaan resurssien vähentämistä ja yleensä tämä tarkoittaa leikkauksia suoraan henkilöstöön

kaikkia yliopistoja on kohdeltu samojen periaatteiden ja kriteerien mukaisesti

arvoisa herra puhemies

tämän päivän aikana olen kuunnellut koko viisi tuntia tätä keskustelua ei ole ainakaan vielä itselleni selvinnyt ketkä yrittäjät kuuluvat tähän listaan ja mistä tämä säästö tehdään

yliopistojen rahoituksen sirpaloiminen siten että yksityiselle rahoitukselle kaavaillaan keskeistä roolia on vähintäänkin arveluttavaa

arvoisa puhemies

tämän päivän debatissa kiinnitin huomiota että paitsi kehitysmäärärahoista käytettiin useampi puheenvuoro myös siitä että työelämään kaivattiin joidenkin mielestä lisää paikallista sopimista

tässä hallituksen esityksessä esitetyt lainmuutokset palkkatukisäännöksiin merkitsevät suomalaiselle hyvinvointijärjestelmälle perustavaa laatua olevia ongelmia

hallituksen leikkuri kurittaa myös työsuojelua joka työvoiman saatavuusharkinnan purkamisen myötä on ajettu jo moneen kertaan leikattujen resurssiensa kanssa aivan kestämättömään tilanteeseen

hallitus kyllä lupailee perusrahoituksen turvaamista valtion taholta mutta sen tasoisella rahoituksella mistä hallitus tällä hetkellä puhuu ei yliopistollisen koulutuksen perusrahoitusta turvata

puhumme nyt alasta jossa sydämeni on erityisesti mukana koska kumipyörät mahdollistivat lapsuudenkodissani leivän pöytään ja tahdon todellakin että tämä on mahdollista jatkossakin useassa suomalaiskodissa

itse ajattelen että olemassa olevassa tilanteessa työmarkkinoiden ja työelämän eheyttämiseksi tarvitsemme yhteistä tekemistä kolmikantaa ja arvostusta laajemmalle sopimiselle

pahimmillaan valmisteltu lainmuutos merkitsee sitä että kasvava määrä ihmisiä jotka voisivat työllistyä nykyisen käytännön mukaisesti järjestöihin jäävätkin täysin tyhjän päälle

valtion taholta riittävä perusrahoitus on turvattava yliopistoille ilman ehtoja yksityisestä rahoituksesta

mielestäni sitä meiltä nyt odotetaan ja etten sanoisi jopa edellytetään

haluan omassa lyhyessä puheenvuorossani muistuttaa siitä että vaikka suurin osa vainoamisesta liittyy parisuhteeseen sitä ilmenee myös vanhempien ja lasten välisissä ongelmissa ja erilaisissa ammatin tuomissa tilanteissa

tämä laki tulee johtamaan mitä todennäköisimmin jo nyt työmarkkinoiden ulkopuolella olevien osatyökykyisten edelleen syrjäytymiseen ja niin sanottujen välityömarkkinoiden supistumiseen täysin olemattomiin

lakiesityksen keskeinen tavoite on lisätä yliopistojen autonomiaa

tarina kertoo että ministeri berner ja liikenne ja viestintäministeriö olisivat halunneet viedä eteenpäin suomen nykyistä linjaa mutta tällä kertaa um heräsi taas siihen perinteiseen tuskaan jossa tehdään lähes mitä vain suomalaisen yrittäjän ja kuluttajan kustannuksella pelotellen sillä ainaisella eun tuomioistuimella

samalla yliopistojen hallituksiin ollaan tuomassa merkittäviä edustuksia ulkopuolisilta tahoilta niin että jopa yli puolet hallituksen jäsenistä olisi ulkopuolisia

vainoaminen ei mielestäni ja toivon ettei meistä kenenkään mielestä yksinkertaisesti kuulu hyvinvointiyhteiskuntaamme

vainoamisen aiheuttamiin kuluihin jotka kertyvät muun muassa terveyspalveluista sosiaalitoimen ja poliisin avusta ei pitäisi olla yhteiskunnassamme varaa

tämän lain käsittelyn aikana on kuunneltava hyvin herkällä korvalla vahvaa viestiä yliopistomaailmasta ja tässäkin mielessä vahvistettava yliopistojen omaa autonomiaa

samalla raha automaattiyhdistyksen on annettava keskittää tuottojaan järjestöille sen sijaan että sille siirrettäisiin selkeästi budjettivaroista kustannettaviksi kuuluvia menoja

tällä tarkoitan sitä että jos me haluamme antaa tästä talosta sellaisen selkeän signaalin että kaikenlainen vainoaminen on tuomittavaa nämäkin eurot voidaan käyttää hyödyllisemmin ja vielä ilman niitä kovia inhimillisiä kärsimyksiä

tällä päätöksellä sitä leipää päästetään syömään yhä laajemmin ulkomaiset toimijat

yliopiston hallituksen enemmistön tulee jatkossakin mielestäni koostua yliopiston sisäisistä ryhmistä

toivon että valiokuntakäsittelyssä otetaan tarkoin huomioon uhrien taloudellisten kulujen lisäksi juuri nämä inhimilliset tekijät

kilpailun vapauttaminen ei hyödytä edes kuljetusasiakkaita koska työvoimavaltaisen toiminnan työkulut ovat kaikille samat koska myös ulkomaalaisten toimijoiden pitäisi noudattaa työehtosopimuksia

liian moni uhreista kärsii psyykkisistä oireista ja kantaa vainoamiseen liittyvät tilanteet mukanaan koko loppuelämän ja jokainen näistä on liikaa

sosialidemokraattien esittämä pääomaverotuksen nostaminen olisi puolestaan veropohjaa tukeva toimi eikä vaikuttaisi talouden elpymiseen sillä tavalla negatiivisesti kuin arvonlisäverotuksen kiristäminen joka näkyy suoraan miltei kaikkien tavaroiden ja palveluiden hinnoissa

nyt käsissämme oleva kabotaasipäätös haastaa entistä tiukemmin liikennevalvontamme joka on ehkä entisestäänkin liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen heikentynyt

tulevaisuuden mahdolliset veronkorotukset on suunnattava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla

oikein ajoitettu ja järkevästi kohdennettu verotus on avainasemassa kun tähtäämme parempaan työllisyyteen tulonjakoon ympäristöön terveyteen sekä talouden kilpailukykyyn

arvoisa puhemies

tälläkin esityksellä lyödään pahimmillaan korville hallituksen työllisyystavoitteita ja ne eivät ole pelkästään hallituksen työllisyystavoitteita se on ihan yhtä lailla opposition huoli että me saamme ihmisille töitä

aivan aitona ja vakavasti otettavana uhkana tässä on jälleen kerran satojen työpaikkojen menetys joka on käynyt täällä salissa jo ilmi

arvovalinta on myös kahden kerroksen yrittäjät

lausunnoissa teollisuus kannattaa yleisesti muutosta kuljetuskustannuksissa säästämiseksi kun taas alihankkija asemassa toimivat kuljetusyrittäjät ovat usein pk yrityksiä joille taasen muutoksen riskit siirtyvät

arvoisa puhemies

haluan muistuttaa siitä minkä täällä toi esiin myös muutama muukin puheenvuoro jo tässä ennen että maanteiden tavaraliikenne on merkittävä veronkerääjä valtiolle

tällä muutoksella ei saada aikaan edullisempia kuljetuksia suomen teollisuudelle tai kaupalle ellei kuljetusten edullisuus perustu suomen pakottavan työlainsäädännön rikkomiseen

edustaja essayah toi hyvin esiin erinomaisessa puheenvuorossaan että me voimme halutessamme odottaa komission linjauksia ja edetä vasta sen jälkeen tämän asian kanssa

toivon että ministeri berner kuunteli essayah n puheenvuoron niin kuin muidenkin puheenvuorot tästä signaalista erityisen tarkkaan ja me voisimme edetä harkituin askelin tässä asiassa eteenpäin

kyseisestä takuusta on täällä salissa käytetty tänään useampi puheenvuoro jopa kyselytunnillakin ja itse keskityn siihen oikeastaan täysin työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsenenä tässä omassa lyhyessä puheenvuorossani